siksi tarvitaan erilaisia malleja joilla työelämään voi palata omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla

esitys on mielestäni hyvä

pitkä sairausloma kasvattaa työkyvyttömyyden riskiä ja siksi varhaista työhönpaluuta on erityisen tärkeää tukea jos sairaus sen vain sallii

kertomuksessa todetaan että sosiaaliturvan merkittäviä haasteita ovat väestön ikääntyminen kansainvälinen taloustilanne työllisyys uuden teknologian vaikutukset hyvinvoinnin rahoituksen kestävyys sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuus väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja syrjäytymiskehitys

hallitus myös leikkaa rajusti osaamistamme jonka avulla pieni kansakuntamme on noussut ja maailman kartalle valkoisen äänen maailmankartalle

työn vastaanottamisen helpottaminen on nähtävä investointina joka pidemmällä aikavälillä maksaa itsensä takaisin pienentyneinä sosiaali ja terveysmenoina ja lisääntyvinä verotuloina

kun työhönpaluuta suunnitellaan on erittäin tärkeää että työtehtävät ja työajat on aidosti räätälöity siten että työn kuormittavuus on työntekijälle sopiva

vaikka hallituksen esityksen tavoitteena on lisätuntien järjestäminen joustavasti ja asiakaslähtöisesti on mielestäni selvää että jos otamme lähtökohdaksi ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuuden toteutumisen ei ihmisen ilmaisua saisi rajoittaa lainsäädännöllä

tästä syystä tuen tätä edustaja tiilikaisen tekemää esitystä ja sen kehittämistä kannattaa kyllä toteuttaa

osasairauspäivärahan käyttö ei ole vaihtoehto opiskelijalle sillä päivärahaa ei voida sovittaa yhteen opintotuen kanssa eikä opintotukikuukausien käyttäminen sairauden ajalla muutenkaan ole järkevää

arvoisa puhemies

ensinnäkin edustaja

vammaisjärjestöt puuttuivat järjestöjen ylläpitämän tulkkirekisterin kohtaloon

kuitenkin osittainen osallistuminen opiskeluun on samalla tavoin mahdollista kuin osallistuminen muuhunkin työhön myös monen sairauden aikana

siihen ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole otettu kantaa

sen sijaan on todettu että kela voi hyödyntää rekisteriä osana tulkkauspalvelun laadun ja tulkkien ammattitaidon varmistamista ja kehittämistä

samoin kuin osa aikainen työ myös osa aikainen opiskelu tukee toipumista sairaudesta ja madaltaa kynnystä palata kokopäiväisen opiskelun pariin

se on ulkoistanut itsensä suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta

tällä hetkellä tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan ole

pari vuotta istunut sosiaaliturvan uudistamista pohtinut sata komitea sai työnsä päätökseen kertomusvuoden lopulla saamatta aikaan linjauksia kaikkein keskeisimpiin ongelmiin

opiskelija on nykytulkinnan mukaan joko täysin työkyvytön tai täysin työkykyinen

koska kunnille edelleen jää vastuu järjestää muita vammaispalveluja ja tukitoimia kommunikaatio opetusta sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita sekä perusopetuksen tulkkausta on tärkeää että kuntien ja kelan välinen yhteistyö toimii saumattomasti

yksi suuri uudistus voisiko jopa sanoa mullistava uudistus on sosiaalihuoltolaki johon peruspalveluministerikin äsken viittasi

asiaan on siten saatava lainsäädännöllä muutettava parannus

ensisijaisiin etuuksiin kuten työmarkkinatukeen ja työttömyyspäivärahaan ei tehty parannuksia joten monien ihmisten pitkäaikainen riippuvuus toimeentulotuesta tulee jatkumaan edelleen

arvoisa puhemies

toinen puoli tästä hallituksen esityksestä liittyy kuntoutukseen

tämä laki parantaa ennalta ehkäiseviä palveluita parantaa kotihoitoa kotipalvelua lapsiperheille ikääntyneille mutta myös omaishoitoperheille

kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen ehtoja tarkistetaan niin että poistetaan tällä hetkellä vaihtoehtoisena edellytyksenä oleva työkyvyttömyyden uhka

hallitus ei ollut valmis satsaamaan syrjäytymisen ehkäisyyn vaikka hyvin tiedämme miten kalliiksi sekä taloudellisesti että inhimillisesti ajatellen jälkien korjaaminen tulee jälkeenpäin

on tärkeää että henkilöstön asema vielä ennen lain voimaantuloa selvitetään aivan kuten valiokuntamme puheenjohtaja äsken mainitsi

tämä edellytys on kiristänyt soveltamiskäytäntöä ja vaikeuttanut etenkin nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen ja johtanut hakemusten mittavaan hylkäämiseen

toinen hallituksen suuri kompastuskivi jonka jäljet näkyvät sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla on paras hankkeen jatkotyön sekavuus

arvoisa puhemies

monet palvelunsaajat ovat kokeneet siirron uhkaavaksi

miten tämä on mahdollista samalla kun laitoshoitoa puretaan ja tehdään isoja rakenteellisia muutoksia

esityksessä myös parannetaan opiskelijoiden mahdollisuutta ammatilliseen kuntoutukseen määrittämällä opiskelukyvyn heikentyminen yhdeksi perusteeksi kun arvioidaan tarvetta kuntoutukseen

onkin tärkeää seurata juuri näiden asioiden toteutumista käytännössä ja puuttua epäkohtiin jos niitä esiintyy

käytännössä voi olla tilanteita joissa sairaus ei yksinään aiheuta työkyvyn olennaista heikentymistä vaan henkilön kokonaistilanne on sellainen että työkyky tai opiskelukyky tai ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet

tulkkauspalvelun siirtovaiheen pitäisi olla mahdollisimman joustava jotta asiakkaiden arkipäivän sujuminen olisi turvattu

myös kuntalaki tulee uudistaa ja tässä yhteydessä on taattava kunnille oikeudenmukaiset mahdollisuudet tarjota asukkailleen hoivaa ja hoitoa

pulliainenkin toi tuossa aikaisemmin esille että meillä varmaan tullaan käymään hyvinkin ripsakka ja vahva keskustelu ensi keväänä koska kelassa tapahtuu todella paljon tämän vuoden aikana on jo tapahtunut kuten täällä puhuttiin kelamaksun poistosta mutta tulee myös tapahtumaan

on tärkeää painottaa että asiakkaan kokonaistilanne tulee aina arvioida jos sairausperuste ei ole riittävä kuntoutuksen myöntämiseen

faktaa tämän keskustelun osalta on nyt varmaan se että yhteistä näkemystä ja linjausta ei ole valinnanvapaudesta ja se keskustelu jatkuu tämän syksyn aikana

aivan lopuksi muutoksenhausta

muutoksenhakujärjestelmähän vaihtuu myös lain myötä kun palvelu siirtyy kelaan

tällöin kuntoutukseen voi päästä myös silloin kun työkyvyn heikentymiseen vaikuttavat esimerkiksi psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky elämäntilanne sekä taloudelliset ja sosiaaliset seikat

tämän kevään aikana kuten täällä on mainittu elatustuen siirto on selvästi tuonut uudenlaisia toimintamalleja kentälle ja se on voisiko sanoa koonnut yhteen samanlaiset pelisäännöt tähän elatustukeen riippumatta siitä missä kunnassa ihminen elää

vaikuttavuuden kannalta on tärkeää että lakimuutosten myötä ammatillinen kuntoutus voidaan jatkossa aloittaa nykyistä varhemmin jo silloin kun kokonaistilanteen perusteella voidaan arvioida että henkilön ansiomahdollisuudet tai työkyky olennaisesti heikkenee lähivuosina

tarvittaessa somlan rahoitusta on vahvistettava jotta asiakkaiden valitukset pystytään käsittelemään nopeasti ihmisten perusoikeuksia vaarantamatta

mielenterveysongelmaiset ja päihteidenkäyttäjät sekä työttömät vanhukset sairaat ja lapset toisin sanoen juuri ne ihmiset joiden hyvinvointi ja terveys on kaikkein selkeimmin julkisen palveluverkoston varassa

meillä on ollut myös lainsäädäntöön nähden hyvin erilaisia käytäntöjä tähän elatustukeen ja se on sitten herättänyt vähän ihmetystä kansalai sissa

nyt jos nämä sosiaali ja terveyspalvelut pilkotaan eri tuottajille ja asiakkaan valinnanvapautta laajennetaan lähes kaikkiin tilanteisiin niin kysyn ministeri rehulalta miten näissä tilanteissa huolehditaan ettei asiakas juokse palveluyksiköstä toiseen riippuen siitä mitä hän haluaa

arvoisa herra puhemies

useiden vuosien sosiaalibarometrien tulokset kertovat että palvelujärjestelmällä on suuria vaikeuksia vastata etenkin kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten tarpeisiin

nämä esitykset kuuluvat osatyökykyisten työllistymisen edistymisen ohjelmaan josta on vielä jatkossakin odotettavissa uusia esityksiä osatyökykyisten työllisyyden kuntoutuksen ja osallisuuden parantamiseksi

kun työjärjestyksen periaatteet hyväksyttiin viime vuonna mutta se otettiin käytäntöön tämän vuoden alussa niin kelan valtuutetut eivät halunneet lähteä arvioimaan kahden kolmen kuukauden tuloksien myötä mutta meillä on vakaa usko siitä että se toiminta ja työjärjestys jonka kelan hallitus on hyväksynyt ja joka esiteltiin myös kelan valtuutetuille on tässä toimintamallissa ja tässä tilanteessa aivan toimiva

ja sitten kuinka hallitus turvaa sen että tämä kokonaisvaltainen suunnittelu ja suunnitelmallinen palvelu asiakkaalle pystytään tarjoamaan

aina kun puhutaan osatyökykyisten työllisyydestä pitää kuitenkin muistuttaa että suuri työ meillä on tehtävänä vielä asennepuolella

tuoreen sosiaalibarometrin mukaan sosiaalijohdon mielestä parhaiten toimivat ikääntyneiden palvelu ja hoitosuunnitelmat lastensuojelun asiakassuunnitelmat ja omaishoidon tueksi tehdyt suunnitelmat ja ainakin me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet

vaikka meidän lainsäädäntömme ja sosiaaliturvamme kaikin tavoin tukisi osatyökykyisten työllistymistä tarvitaan kuitenkin aina niitä työllistymismahdollisuuksia avoimia työpaikkoja avoimilla työmarkkinoilla

sitten täällä on paljon keskusteltu sata komiteasta niin yleisesti eduskunnassa kuin myös tänä iltana

tietenkin myös kela on erittäin kiinnostunut siitä miten sata komitea työstää asioita jotka ennen kaikkea liittyvät myös kelan toimintaan

se edellyttää oikeaa asennetta myös työnantajilta valmiutta räätälöinnin joustaviin työtä työ mahdollisuuksia ei keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset räätälöityihin ja joustaviin työmahdollisuuksiin

heikommin toimivat maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmat työttömien työnhakusuunnitelmat ja päihdehuollon kuntoutussuunnitelmat toisin sanoen ihmiset jotka ovat heikommilla saavat myös vähiten apua

heinäluoma tuossa äsken viittasi niin sata komiteassa on keskusteltu muun muassa omaishoidon ja toimeentulotuen siirrosta kelaan ja siitä meillä on erilaisia näkemyksiä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kuntien palveluiden turvaaminen ja kehittäminen on välttämätöntä

henkilökohtainen näkemykseni omais hoitajat ja läheiset liiton puheenjohtajana sekä liittomme näkökulma on se että omaishoidon tuki se taloudellinen rahallinen tuki pitäisi siirtää kelalle mutta siinä pitäisi olla erittäin vahva kytkentä kuntapalveluihin

täytyy sanoa että sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä kun tätä asiaa on käsitelty vuosien varrella olen ollut todella iloinen siitä että olemme saaneet yhteisen tavoitteen niin sosiaali ja terveysvaliokunnassa kuin eduskunnassakin että tupakkalakiin on kirjoitettu näin että tupakkalain tavoitteena on savuton suomi

kunta ja palvelurakenteen tärkein tehtävä on ollut vahvistaa kuntarakennetta selkeyttää ja parantaa nimenomaan kuntien palvelurakenteita jotta jokainen ihminen saisi tarvitsemansa palvelut

ministeri te totesitte äskeisessä puheenvuorossanne että kuntakenttä on täysin sekaisin siellä on erilaisia rakenteita ja himmeleitä joten voimme todeta yhdessä sen että ne tavoitteet jotka paras hankkeelle on asetettu eivät toteudu ja olette sen myös omassa puheenvuorossanne sanonut

käytännössä se kertoo myös siitä että me käytämme erilaisia toimenpiteitä siihen että tavoitteena on että yhä harvempi nuori ja yhä harvempi ihminen aloittaa tupakanpolton tai yhä useampi ihminen lopettaa tupakanpolton

arvoisa herra puhemies

aivan samoin kuin äskenkin kun en päässyt asian ensimmäiseen käsittelyyn haluan tuoda tässä oman ajatukseni myös tähän toiseen käsittelyyn

nyt henkilökohtainen kantani toimeentulotuen siirtämisestä kelaan on kielteinen ja perusteluna on muun muassa se että kun lappeenranta oli yksi kokeilukaupunki niin kun olin omalla väestövastuualueellani sitä seuraamassa ja vastaamassa siitä kokeilusta niin selvästi oli nähtävissä se että asiakkaat kävivät sekä kelassa että sosiaalitoimistossa

tämän vuoden elokuussa asiakasmaksut nousevat jälleen

samoin nousevat vuokrat ja muut asumiskustannukset

arvoisa herra puhemies

nyt olemme voineet todeta että tämä selonteko ei tuo vastauksia kuntien tavoitteisiin ja odotuksiin

on myös arkiseen hinnalla on vähän ja todettu se että hinnalla on usein todettu olevan yhtenä suuri merkitys sille että tupakanpolttoa yleisestikin vähennetään

koska he eivät saaneet kaikkia mahdollisia tarvittavia palvelumuotoja kelan kautta niin heidät ohjattiin sitten perustellusti sosiaalitoimeen

hallitus on viime vuonna jättänyt kunnat yksin vastaamaan kasvaviin palveluhaasteisiin eikä ole huolehtinut kuntien palveluiden tuottamisen rahoituksesta

hallituksen sisältä on kuulunut erilaisia kannanottoja ja näkemyksiä siitä kuinka sosiaali ja terveydenhuollon palvelut tulisi jatkotoimin järjestää

lailla mahdollistetaan sekä kansaneläkelain että työeläkelain mukainen työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen sekä takuueläkkeen lepäämään jättäminen

niin kauan kuin tätä järjestelmää ei pystytä kehittämään siihen suuntaan että ihmisiä pystytään myös kelassa palvelemaan toimeentulotuen osalta kokonaisvaltaisesti niin ennen sitä en näe että se on järkevää myöskään siirtää kelaan

on puhuttu kiviniemen mallista on puhuttu risikon mallista

viime vuosien hinnankorotukset ovat vähentäneet tupakan kulutusta ja olleet vaikuttamassa suomessa tupakasta luopumiseen ja sitä kautta tukeneet myös kansantaloutta sekä ennen kaikkea ihmisten terveydentilaa

mikä on hallituksen malli jolla hallitus aikoo jatkaa sitä keskustelua jolla linjataan meidän tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

heinäluoma toi esille joka mielestäni on kaiken a ja o tässä toimeentulotuessa on myös se että toimeentulotuki on yksi sosiaalityön väline ja sitä pystytään tässä tilanteessa hyödyntämään

lain nojalla on mahdollista jättää työkyvyttömyyseläke lepäämään työssäkäynnin vuoksi enimmillään kahdeksi vuodeksi

voisiko sanoa että kun kulutusta on vähennetty niin siitä huolimatta myös verotulojen tuotto on noussut mikä sinällään sekin on osaltaan hyvä asia

köyhyyden syrjäytymisen ja osattomuuden kierre tulisi katkaista heti alkunsa

valitettavaa on että meillä suurimmassa osassa tällä hetkellä myös kunnissa toimeentulotuen osalta käsitellään etuuskäsittelijöitten kautta ja asiakkaat eivät myöskään kunnissa saa sitä oikeaa palvelua mitä toimeentulotukilainsäädäntö edellyttäisi

haluan tässä yhteydessä oikeastaan vielä todeta sen että on ehdottoman tärkeä ja hyvä asia se että nuorten keskuudessa tupakanpoltto on viime vuosien aikana vähentynyt

lakiesityksessä esitetään myös lyhennettäväksi lepäämisjaksojen väliin jäävää aikaa nykyisestä kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen

nyt olisi korkea aika pysäyttää eriarvoistuminen

se ei esimerkiksi ole enää sellainen asia jolla nuori omaa itsetuntoaan samalla lailla kohentaa vaan päinvastoin ilmapiiri tupakanpolttoa kohtaan on tullut entistä kielteisemmäksi ja sitä kautta tukenut myös nuorten tupakanpolton aloittamista siihen suuntaan ettei tupakanpolttoa aloiteta

arvoisa herra puhemies

myös tämä esitys on hyvä sillä se takaa uuden työn vastaanottamisen nykyistä joustavammin lyhyemmälläkin varoitusajalla

meidän organisaatiotamme tiivistetään meidän piiriämme vähennetään toimistojen muotoja kehitetään

mutta kysyisin yhtä asiaa nyt kun ministeri on paikalla kun täällä selkeästi lukee että kunnan on yhtiöitettävä toimintansa silloin kun kunta toimii yleisillä markkinoilla

muutos parantaa työn kannustavuutta

arvoisa puhemies